pääministeri kiviniemi joka poistui totesi että kaikki mitä sanoin sääntelystä veroparatiiseista ja tobinin verosta ei pitänyt paikkaansa

ruotsalainen moderaattien paikallisen kokoomuksen edustaja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja myös hyökkäsi suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa vastaan kyseenalaistamaan sen että suomi käy vuoropuhelua venäjän kanssa meidän naapurimme kanssa

valitettavasti ministeri viitanen ei ole enää paikalla mutta olisin halunnut kuulla ne koulutuspoliittiset perusteet mitkä tälle esitykselle on

tässä laissa ei määritellä kuinka monta alueellista toimipistettä pitää olla tai asetuksella tulla määrittelemään sitä vaan virastolle annetaan

mutta esimerkiksi silloin kun saksa yritti saada eu maat mukaan kieltämään niin sanottua kattamatonta lyhyeksimyyntiä joka oli se mekanismi jolla kreikka lyötiin polvilleen niin suomi oli yksi neljästä jotka vastustivat tätä konkreettista keinoa laittaa markkinoita kuriin

vaikka olemme eri mieltä venäjän kanssa niin kyllä meidän naapurimme kanssa pitää olla yhteistyötä ja on hyvä että tasavallan presidentti niinistö käy putinin kanssa keskustelua

kun tämän koko lain ajatus on se että viedään päätöksentekoa lähemmäksi ruohonjuuritasoa lähemmäksi taidekenttää taiteen autonomiaa lisätään toisaalta luodaan virasto jossa on selkeä esittely selkeä valmistelu selkeä päätöksenteko ja valitusmahdollisuus

toivoisin että tämmöinen ruotsalainen uho mitä vähän on tullut läpi kokoomuksen ja rkpn puheissa ei laajentuisi suomalaisessa ulko ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa

aikaisemmin te ministeri katainen olette ollut sitä mieltä että rahoitusmarkkinaveroa ei voida toteuttaa euroopassa vaan se pitää toteuttaa maailmanlaajuisena

jos ajatellaan vaikkapa nokian nousua niin nokian entinen toimitusjohtaja jorma ollila jolla muuten taitaa olla kaksi korkeakoulututkintoa on painottanut sitä että yksi osa tätä menestystä on se että meillä on monipuolisia yllättäviä opintokokonaisuuksia

taustaksi olemme pyytäneet taiteen keskustoimikunnalta ajatuksen siitä mikä se määrä voisi olla koska myös se haluttiin avoimesti tähän eduskuntakäsittelyyn tuoda se että mikä se määrä voisi

nyt te nyökyttelitte kun ed

oletteko te eurooppalaisen rahoitusmarkkinaveron kannalla vai ettekö ole

tällä esityksellä estetään mahdollisuus siihen että saataisiin monipuolisia monialaisia kouluttautuneita ihmisiä sellaisia jotka eri näkökulmista pystyvät ratkaisemaan ongelmia ja toisaalta luomaan uutta työtä uusia innovaatioita suomalaiseen yhteiskuntaan sitä kautta työtä ja toimeentuloa

tässähän on ajatuksena nimenomaan se että pystytään tämä sama valmistelijaesittelijä rooli löytämään näille toimipisteille

aluetoimipisteiden tehtävä on jossain määrin edistää alueellista taidetoimintaa mutta ennen muuta tämä tehtävä on nimenomaan läänintaiteilijoilla ja alueellisilla taidetoimikunnilla ja tämä on enemmän viranomaistoimintaa

ei sitä hirveän hyvänä tuloksena voi pitää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toimitin pääministeri kiviniemelle tilastot jotka osoittavat sen että viimeisen kymmenen vuoden aikana osinkojen määrä on kolminkertaistunut investoinnit ulkomaille ovat nelinkertaistuneet suomalaiset yritykset eivät luo työtä enää suomessa

nimittäin pitää olla mahdollisuus myös tulla toisiin aatoksiin pitää olla mahdollisuus opiskella toinen ala toinen ammatti itselleen

te ette pääministeri kiviniemi ilmeisesti viime viikolla edes katsonut mistä te äänestitte koska viime viikolla äänestettiin esimerkiksi verotaulukoista jolloin vasemmisto esitti sitä että kaikkein isotuloisimpien tuloverotusta kiristetään

itse asiassa tämä on asia joka nostetaan juhlapuheissa esille mutta nyt tällä hallituksen esityksellä jolla estetään toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittaminen estetään mahdollisuus alanvaihtoon

tässä tiiviisti mistä tässä esityksessä on kysymys

se on eduskunnan tehtävä näyttää yhteiskuntavastuuta pitää huolta siitä että työtä syntyy suomeen että suomalaista hyvinvointia ei viedä ulkomaille

kerrottakoon myös että me tulemme äänestämään ydinvoiman polttoaineverosta me tulemme äänestämään pääomaverotuksesta varallisuusverosta varainsiirtoverosta

eikö olisi järkevää jos on halua vaikkapa opiskella sairaanhoitajaksi alalle jossa on paljon työtä jossa on paljon tarvetta työntekijöille että olisi mahdollisuus opiskella toinen tutkinto

tämä on säästöpäätös mutta pidemmällä tähtäimellä tämä on sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta todella todella huono päätös

onko todella niiden muutaman miljoonan euron arvoista se että ihmisiltä estetään mahdollisuus uranvaihtoon uuden työpaikan hakemiseen ihmisiltä estetään mahdollisuus monipuoliseen hyvään koulutukseen yllättäviin kokonaisuuksiin

vasemmisto ei hyväksy tätä rajausta jossa edes niitä muutamaa opintotukikuukautta ei anneta siihen että suorittaa toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon

tämä on myös opiskelijaliikkeen selkeä viesti ja tämä on viesti niiltä ihmisiltä jotka haluavat opiskella jotain muutakin kuin minkä ovat nuorena valinneet monesta eri syystä sairaudesta työllisyystilanteesta kiinnostuksen muutoksesta koska tilanne on muuttunut sellaiseksi että itsensä sivistämistä ja opiskelemista pyritään pikemminkin hankaloittamaan kuin helpottamaan suomalaisessa yhteiskunnassa

me olemme perusturvapuolue me haluamme pitää huolta perusturvasta ja siksi me olemme sillä kannalla että perusturvan rahoitusta ei saa rapauttaa

rantakankaan väite siitä että verotusratkaisut joissa hyvätuloisten veroja alennetaan olisivat nyt uutta elvytyspolitiikkaa

halutaan estää toiset samantasoiset korkeakoulututkinnot niin ammattikorkean kuin yliopiston tasolla mutta toisaalta samalla myös halutaan romuttaa yhtä keskeistä suomalaisen koulutuspolitiikan kulmakiveä ylpeyden aihetta joka on ollut erityisesti vasemmistolaiselle liikkeelle tärkeä nimittäin maksutonta opetusta

me olemme olleet huolestuneita suomalaisen koulutuksen kansainvälisyydestä

arvoisa rouva puhemies

kaikki varmaan täällä kannattavat sitä että potilailla tai asiakkailla on entistä parempi valinnanvapaus

jopa pääministeri sipilä itse on todennut että on riski siitä että kansainväliset suuryritykset tulevat kaappaamaan haltuunsa suomen verovaroilla rahoitettavat sosiaali ja terveyspalvelut ja pahin skenaario on se että yksityinen monopoli tai duopoli ottaa nämä haltuun ja vielä kaiken lisäksi toimii veroparatiiseista käsin

onko todella niin että kun puhumme kansainvälisyydestä niin haluamme sellaisen järjestelmän jossa suomalaisiin yliopistoihin korkeakouluihin ei hakeuduta ympäri maailmaa

arvoisa puhemies

tämä kiviniemen hallituksen ohjelma on sen verran lyhyt että sen pystyy nopeasti kelaamaan läpi ja toteamaan että vaikka te kovin kauniisti ja tunteikkaasti puhuitte köyhyydenvastaisesta työstä niin ei sitä sanallakaan täällä ohjelmassa mainita

kelamaksun poisto oli lähes miljardin euron kultainen kädenojennus suurille yrityksille

olen nyt viimeksi kyselytunnilla ja tänään uudestaan valtiovarainministeri stubbilta kysynyt miten tämä aiotaan estää ja vastaus on ollut pitkä ja leveä ei mitään hajua

jos arvioidaan niitä hyötyjä taloudessa joita eu ja eta maiden ulkomaisille opiskelijoille tulevista lukumaksumaksuista tulee niin ne ovat täysin minimaaliset mahdollisesti jopa miinusmerkkiset

silloin kun tämä lähes miljardin euron kultainen kädenojennus tehtiin suurille yrityksille ministeri katainen sanoi täällä että tätä ei laiteta ihmisten maksettavaksi vaan se peritään yrityksiltä energia ja ympäristöverolla

onko teillä nyt käsitystä siitä miten huolehditaan siitä etteivät nämä suuret yritykset tule kauppaamaan meidän sote palveluita ja ettei voittoja siirretä veroparatiiseihin

arvoisa puhemies

jyrki kataisen linja tuntuu olevan se että kun kaikki verot poistetaan kaikki sosiaaliturvamaksut ja muut kulut poistetaan yrityksiltä silloin päästään parhaaseen tulokseen

lukukausimaksujen perimiseen luotava järjestelmä byrokratia itse asiassa voi hyvinkin olla kalliimpi kuin ne vähäiset tulot mitä tästä saadaan

kelamaksun poisto nimenomaan laitetaan tavallisten tavallisissa asunnoissa asuvien työssäkäyvien eläkeläisten opiskelijoiden työttömien niskoille

nämä teidän palopuheenne joita täällä pidätte kyllä varmaan lämmittävät palacen kabinetissa katkarapuja syövien ekn ihmisten mieltä mutta ei näillä teidän puheillanne pienituloisten vatsat täyty

ja itse asiassa jos katsoo kansainvälisten opiskelijoiden kansantalouteen tuomaa hyötyä niin cimo ja vatt ovat julkaisseet esiselvityksen siitä

arvoisa puhemies epäilenpä pahasti että taustalla on ajatus siitä että seuraavaksi tuodaan lukukausimaksut myös laajemmin suomalaisille ja eu maista tuleville opiskelijoille

mitä arvonlisäveron korottaminen on muuta kuin nimenomaan suoraan työn verottamista pieniltä yrittäjiltä joiden koko työn lisäarvo syntyy syntyy ja jota siihen syntyy omasta työstä jota arvonlisäverolla verotetaan

nyt täällä oikealta laidalta jos täällä edes yksi edustaja sieltä olisi sanottaisiin että eihän kukaan nyt suomeen halua lukukausimaksuja suomalaisille

mutta itse asiassa eu ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen vaihtoehdoksi hallituksen sisällä on tarjottu rekisteröitymismaksua kaikille siis myös suomalaisille ja eu maista tuleville opiskelijoille

pienituloiset maksavat suhteessa tuloihinsa enemmän arvonlisäveroa ne jotka käyttävät lääkkeisiin vaatteisiin ruokaan asumiseen kaikki käteen jäävät tulonsa maksavat suhteessa tuloihinsa enemmän arvonlisäveroa kuin suurituloiset

myös tätä kansainvälisesti arvostettu veroprofessori tuomola vastikään kritisoi ja pyysi kokoomusta kertomaan ja sanomaan suoraan sen että te haluatte vähentää progressiivisuutta verotuksesta ja viedä kohti tasaveroa

tämä voidaan nähdä askeleena kohti sitä että lopullisesti romutetaan se perustavanlaatuinen ajatus mikä suomalaisessa koulutuspolitiikassa on ollut

arvoisa puhemies

ihan lopuksi toivon että sosialidemokraatit tämän tuomolan puheenvuoron jälkeen liittyvät siihen rintamaan jossa vasemmistoliitto on ollut kritisoimassa arvonlisäveron korottamista nimenomaan sosiaalisesta ja työn näkökulmasta

puumala täällä kehui sitä miten veropolitiikassa on painotettu pienituloisia

arvoisa puhemies

on surullista että hallitus tuo eduskuntaan esityksen jossa viedään mahdollisuudet yksilöiltä kouluttautua uudelle alalle viedään mahdollisuus laajoihin tutkintoihin siihen että luodaan tulevaisuuden edellytyksiä

ja on todella surullista että sama hallitus on nyt esittämässä eu ja eta maiden ulkopuolisia lukukausimaksuja tuomassa täysin suomalaiseen järjestelmään kuulumattoman elementin

me puolustamme vanhan työväenliikkeen vasemmiston hengessä sitä että jokaisella pitää olla oikeus opiskella mahdollisuus pärjätä ja hankkia itselleen ammatti ja tutkinto

muutamia huomioita ensi vuoden budjetista kulttuurin liikunnan ja nuorison osalta

sehän on talouspolitiikan suurin kysymys kysymys siitä miten oikeudenmukaisesti jaetaan tuloja tässä yhteiskunnassa miten oikeudenmukaisesti hyvinvointivaltion palvelut turvataan

tämä on kokoomuksen linjana käsittämätön

tämä on asia johon meidän pitää valmistautua ja joka varmasti keskusteluttaa ja kiinnostaa myös eduskuntaa mutta se ei näy tämän vuoden budjetissa vielä

ensinnäkin tämä yleinen indeksijäädytys joka tehtiin ei koske kulttuurin osalta teattereita ei koske orkestereita ei koske museoita

arvoisa puhemies

miksi näin

se paikataan veikkausvoittovaroista sen vuoksi että kuten muistatte hallitusohjelman mukaisesti näiltä jo leikattiin jonkun verran ja olisi ollut kohtuutonta tehdä tuplaleikkaus

no lomarahan leikkaaminen keksittiin maanantaina ja niin kuin tästä keskustelusta on käynyt ilmi niin itsekään ette tiedä mitä olette tekemässä

mutta arvoisa puhemies pääministeri sipilä joka juuri poistui täältä totesi että kilpailukyvyn parantaminen on aina parantanut työllisyyttä

pitää löytää entistä enemmän yhteistyötä näiden välillä siinä miten niin sanotuissa laitoksissa vapaat ryhmät voivat toimia yhteistyössä miten saadaan tiloja käyttöön

jos katsoo muutamaa viime vuotta niin nimenomaan suomalaisen työn kilpailukyky suhteessa kilpailijamaihin maltillisten palkkaratkaisujen myötä on parantunut

tarvitaan ilman muuta laitoksia jotta meillä on ammattimaista pysyvää taidetta kulttuuria kaikkialla maakunnissa mutta samaan aikaan tarvitaan näitä vapaasti toimivia ryhmiä

kun kela maksu poistettiin kun yritysten maksamaa veroa alennettiin vedottiin niihin dynaamisiin vaikutuksiin joihin te nyt stubb myös vetoatte

ystävyysseurat herättivät paljon huolta ja eduskunta ohjasi budjetissa lisää rahaa niin että niiden toimintaan ei tule mitään merkittävää kolausta

mitkä ovat ne keinot joilla huolehditte siitä että se osingonjakovara ei mene kasvaviin osinkoihin vaan se menee työllistämiseen ja investointeihin

liikunnan urheilupuolella merkittävin seikka on se että seuratukea tullaan kasvattamaan tämän vuoden budjettiin nähden yli kaksinkertaisesti

arvoisa puhemies

tällä pyritään siihen että seuratuki ei valu niin että sillä palkataan sinänsä tarpeellisia uusia työntekijöitä valmennuspäälliköitä ja muita ilman että se vaikuttaa harrastuksen hintaan vaan tällä pyritään vaikuttamaan hintaan

toinen puoli on sitten että toivon mukaan kunnat reagoivat vastaavasti siihen isoon haasteeseen joka meillä on se että lapset ja nuoret liikkuvat sillä että ei nosteta salivuokrien ja kenttämaksujen hintoja

kataja kuuntelisi oman puolueensa ministeri risikkoa joka on myöntänyt täällä salissa sen että kaikkein köyhimmät lapsiperheet eivät hyödy esimerkiksi lapsilisän korottamisesta sentin senttiä koska lapsilisä ei ole etuoikeutettu tulo

jos katsoo vähän pidempää kaarta niin liikunnan ja urheilun rahoitushan on veikkausvoittovarojen kasvun myötä kasvanut erittäin voimakkaasti viime vuosien aikana ja huippu urheilun osuus tästä liikunnan ja urheilun potista on kasvanut niin että jos pelkästään olisi rahasta kiinni meidän olisi pitänyt pärjätä olympialaisissa huomattavasti paremmin kuin neljä vuotta sitten

tässä nyt kokoomuksen edustajat viimeksi edustaja vikman toinen toisensa jälkeen ovat puhuneet siitä että pitää olla täysin vapaa valinnanvapaus ja on viitattu educa messujen keskusteluun

bobin kasvoilla ollaan keräämässä roskia puistoista jyrkin kasvoilla halutaan lisää säteilevää jätettä tuleville sukupolville

nyt kun keskusta valitsi liikenneministeriksi hyvin kapean suomen liikenneministerin hän yrittää tuhota tämän ja jo hätäpäissään puolessa vuodessa avata kilpailulle

kaikki ne eurot joita lapsilisään tulee indeksin kautta tai tulevat esimerkiksi yksinhuoltajakorotuksen kautta otetaan toisella kädellä pois

itse olin siellä paikalla ja täytyy sanoa että ei siellä kukaan sanonut ei yksikään puheenjohtaja sanonut että esimerkiksi musiikkipainotteisuuden tai liikuntapainotteisuuden tai harvinaisen vieraan kielen takia voisi olla perusteltua syytä hakeutua muuhun kuin lähikouluun

bobin kasvoilla suositellaan energian kuluttamisen vähentämistä keittämällä vettä kansi kattilan päällä sitten täällä jyrkin kasvoilla vaaditaan sähkön kuluttamisen lisäämistä